yhtenä asiana vielä nostan esiin pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvän hankkeen josta mietittiin mihinkä menokohtaan tuo lisättäisiin

ymmärrämme tämän että on tämmöinen mahdollisuus mutta toivon että voisimme jatkaa niin että vapaaehtoinen suojelu voisi edetä sillä kaikilla on ihan varmasti yhteinen tahto mutta myöskin nämä nämä

se sijoitettiin rovaniemelle lapin yliopiston yhteyteen jossa tämän hankkeen alkukartoitus tehtäisiin koska sitä on peräänkuulutettu kaikissa niissä kansainvälisissä yhteyksissä missä pohjoisesta ulottuvuudesta on puhuttu

ja alueen kanta asukkaat mutta myöskin vapaa ajan asukkaat ja kalastusmatkailijat odottavat että pääsevät kokemaan niitä elämyksiä joita saimaa kaikkinensa ei vain kalastuksen vaan myöskin norpan katselun kautta tarjoaa

järvinen perusti tuon että olisi väärinkäsitys

kyllä vapaaehtoisen suojelun kautta eteneminen aktiivisesti laskentatuloksista tiedottaminen on sellainen jolla luottamus luodaan ja siihen me pyrimme tällä alueella nimenomaan vapaaehtoisuuden kautta etenemään jotta tuo ainutlaatuinen eläin voidaan siellä edelleenkin nähdä ja se voi myöskin siellä elää mutta kalastajillakin on omat tarpeensa

viisautta tuntuu olevan ulkopuolelta etelä saimaan norppa alueen kovasti aikaisemmissakin puheenvuoroissa ja paljon kysymyksiä oli kun on saatu aikaan varsin hyvä lakiesitys

kyllä siellä norppaa arvostetaan ja on pyritty yhdistämään yhteensovittamaan norpan suojelu matkailu kalastuselinkeino ja myöskin vapaa ajan kalastus

lähetekeskustelussa peräänkuulutin norppalaskennan paikkansapitävyyttä koska paikallisten asukkaiden vapaa ajan asukkaiden näkemykset ja tuntemukset ja toisaalta norpan tutkijoiden viestit eivät aina yhtene

tämä on äärimmäisen tervetullutta jo pitkään peräänkuulutettua että uusia innovatiivisia tuotteita voidaan puusta tehdä jotta me voimme hyödyntää sitä varaa mikä meillä on

toisena asiana haluan onnitella siitä että valittiin fennovoima joka sijoittaa pohjanlahden rannikolle tuonne pohjoiseen

minulla on se tuntemus kun on liikkunut että norppia on enemmän mutta kaikesta huolimatta tämän lain tavoite ja se tavoite mikä on eteläsavolaisilla että norppaa pitää suojella on yhteneväinen

siellä oli loviisa olkiluoto sekä jyväskylän seutu ja pohjanlahden perukka nähtiin yhtenä ja nyt se toteutuu

erinomainen lähtökohta on se että päästiin vapaaehtoisesti etenemään ja nyt kun laki on tulossa niin lakikin korostaa perustuslakivaliokunnan esityksen mukaisesti vapaaehtoisuuden ensisijaisuutta

näin pitää ollakin koska silloin se lähtökohta on myöskin alueen asukkaiden osalta parempi tunnetaan ja halutaan tehdä niin kuin on laki ja jos tiukka paikka tulee niin sitä lakia käytetään

näin on edettävä ja edetään ja niistä vaihtoehdoista joissa sopimuksen teko nyt siirretään sitten ely keskukselle voin vakuuttaa että siellä ely keskuksessa on osaamista kalastuksen puitteissa siellä on osaamista myöskin norpan osalta tuntemusta vuosien ajalta

kun siihen sitten lisätään metsähallituksen osalta joskus vähän kyseenalaisiakin viestejä lähettäneiden tutkijoitten osaaminen uskon että siitä tulee sellainen osaaminen jota voidaan hyödyntää ja uskon että nämä toimenpiteet jotka tässä ovat sitten tulevat toimimaan

mutta peräänkuulutan sitä myöskin että ammattikalastajilla pitää olla sijaa ja heillä pitää olla myöskin edellytykset sitten toimia niin että meillä on myöskin mahdollisuus nauttia puhdasta kalaa joka on erittäin hyvää suomalaisessa ruokapöydässä

siihenkin löytyy tästä sitten keinot ja aikana jolloin verkkokalastusta ammattikalastajat eivät voi tehdä heille myöskin tämä korvataan

kaiken kaikkiaan lain lähtökohta on selkeä ja alueilla myöskin on jo lähdetty katsomaan minkälaisia pyydyksiä hyväksytään jotta sellaiset pyydykset jotka eivät ole riittävästi suojaamassa kuutin joutumista niihin kiellettäisiin ja ne eivät lainkaan tulisi myyntiin

sellaista vapaaehtoisuutta oli myöskin heti kun tämä viesti tuli kuutin joutumisesta sellaiseen katiskaan johonka odotettiin ettei se mene niin että välittömästi sitten myöskin vapaaehtoisuuden kautta lähdettiin katsomaan minkälaisia katiskoja myydään niin että norpan suojelu sitäkin kautta etenee

odotan ja uskon että tämän lain jossa vapaaehtoisuus on ensisijaista avulla voidaan norpan suojelua tehostaa ja vasta sitten jos jollakin alueella ei päästä tätä kautta sopimukseen käytettäisiin pakkoa ja sanktiota

tänään on kiitelty hallitusta siitä että hallitus on tosissaan pyrkinyt ottamaan vastaan haasteen joka on tämä rahoituskriisi joka on sittemmin muuttunut ja on reaalitalouden kriisi

on äärimmäisen tärkeää että eri tasoilla ja tahoilla olemme yhteistyössä

ystävyysryhmän puheenjohtajana peräänkuulutan sitä että myös parlamenttien välisiä suhteita tiivistetään kehitetään niin että se olisi eduskuntakausittain ainakin tärkeimpien valiokuntien osalta säännönmukaista koska näin voidaan sitten keskustella yhteisistä asioista ja sitä luottamusta rakentaa mitä on vuosien varrella viety eteenpäin ja voidaan tarttua myöskin kipeisiin kysymyksiin niin kuin täällä seminaarissakin tapahtui

suomi oli kuten jo päivällä totesin euroopan maista eniten viennin varassa toimiva valtio ja siksi meidän osaltamme pudotus oli jyrkkä

siksi on myöskin katsottava tulevaisuuteen ja ryhdyttävä miettimään keinoja miten tämä kertyvä velka joka kiihtyvällä vauhdilla tulee voidaan aikanaan myöskin maksaa takaisin

viime laman aikana josta ei ole kovinkaan pitkä aika kiitos oli teknologiateollisuuden joka nosti viennin kukoistukseen ja edesauttoi tiukan valtion taloudenpidon myötä että velan osuus bktstä saatiin putoamaan niin alas kuin se sitten oli tullut tähän kriisiin mennessä

siksi on paikallaan myöskin muistuttaa siitä että silloin kun hoidetaan elvytystä on nähtävä että tulevaisuudessa on myöskin verojen ja muiden maksujen kiristämisen aika

mitä tulee vielä tuohon edustustoverkkoon juuri nämä kiinteät kulut ovat äärimmäisen raskaat mutta samalla tietenkin palvelutarvetta on lisääntyvässä määrin niillä alueilla missä me toimimme ja sekin pitää ottaa huomioon

siksi on äärimmäisen tärkeä löytää keinot tasapainottaa tätä kiinteiden menojen ja muiden toimintamenojen suhdetta että toimintaan voitaisiin saada enemmän rahaa

tällä kerralla näin ei tapahdu vaan kuitenkin perustoimintoja edelleen voidaan ylläpitää vaikka tiukennusta tapahtuu samoin kuin poliisin puolella myöskin voidaan työttöminä olevia poliiseja palkata lisää

eräs asia